siis sen poukkoilevampaa politiikkaa ei voi juuri olla

posivan omistajia ovat fortum ja teollisuuden voima

eniten kulutus on kasvussa samaan aikaan kun nyt kun ne meillä luonnonvarojen määrä voimakkaasti supistuu raaka aineiden hinnan historiallinen aleneva kehitys on siis taittunut ja minkä voimakkaasti edistää resurssitehokkuutta ja vähentää päästöjä jolma voimme rakentaa kestävää vihreää taloutta ja menestyä tässä uuden ajan taloudessa jossa ekotehokkuus on tie eteenpäin ja näin ollen korostan että se että suomi on tässä etunenässä tieteellisen ilmastopaneelin ja kansallisen ilmastolain valmistelun avulla sekä sen selvityksen avulla mitä me teemme sen arvioimiseksi suomi siirtyy eussa kannattamaan kolmenkymmenen prosentin päästövähennystavoitteita ja tämän työn pohjalta suomen etua se että olemme rakentamassa uuden vihreää taloutta ja saamassa puhtaan teknologian työpaikkoja suomeen ja tätä työtä ympäristöministeriö tekee osaltaan näiden

on vähän tällainen ratkaisematon kysymys olisiko periaatteessa oikeus määrätä omistajat ottamaan fennovoiman loppusijoitusjätteen sinne onkaloon vaiko ei

meidän juristit ovat päätyneet loppujen lopuksi siihen että se ei taitaisi onnistua tai se vaatisi erillisen lain joka pitäisi perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää

arvoisa puhemies

lopettakaa sen leikkaus pankaa nyt edes vähän tilalle

no mitä sitten

siis minä olen ihan oikein sitä mieltä että jälkikäteen ajatellen on syytä kysyä oliko se välttämättä paras oikea ratkaisu

mutta sen jälkeen kun nyt kuitenkin uskon että eduskunta myöntää fennovoimalle luvan voihan olla että neuvottelutilanne muuttuu

kyllä metsäsektorilla metsäteollisuuden pelastamiseksi käytän tällaista ilmaisua tarvitaan nyt kerta kaikkiaan sekä lyhyttähtäyksellisesti vaikuttavia toimia että pitkäjänteisesti vaikuttavia toimia

mutta tämähän käytännössä tarkoittaa sitä että jos täällä helsingissä ihmisten kuljettamiseen tarvitaan oikein pitkiä raitiovaunuja tai pitkiä liitosbusseja ja monta peräkkäin ja sitten vaikkapa saarijärvellä riittää semmoinen pikkubussi joka ajelee silloin tällöin niin kun täällä helsingissä tarvitaan pitkiä busseja monta peräkkäin niin siitä syystä täällä sitten sen liikkumisen pitäisi olla yksi viidestoistaosa siitä mitä siellä saarijärvellä kun siellä sillä yhdellä pienemmällä bussilla pärjätään

jälkiviisautta aina voi harrastaa

jollei niin silloin ratkaisu on selvä

heinäluoman täytyy häntä joskus kehuakin ollessa valtiovarainministerinä me satsasimme paljon nimenomaan tai me aloitimme satsauksen alan tutkimukseen teknologian kehittämiseen ja sitä nyt on jatkettu

keskusta lähtee siitä niin kuin puheenvuorossani sanoin päivällä että me olimme valmiita siihen ensiapuun joka tarvittiin niille maille jotka olivat kerta kaikkiaan nopeasti vaarassa kaatua syliin ja ne olivat valtaosaltaan näitä pieniä maita

stukin pääjohtaja laaksonen kolme kertaa meille ministeriryhmälle todisti sen että sekä turvallisuuden kannalta että jopa en tiedä onko hän oikeassa mutta näin hän rohkeni väittää niiden kustannusten kannalta mitä tällaisen onkalon rakentaminen maksaa ei ole huono vaihtoehto vaikka olisikin olkiluodon lisäksi joku toinen loppusijoituspaikka jossakin muualla suomessa

ministeri kiurun puheenvuoron ja sitten

jo kotiin

minä kerron yhden esimerkin puutuotetoimialalta joka kattaa siis ovet ikkunat huonekaluteollisuuden sahat mitä vielä puutalorakentamisen

ministeri kiuru

ensiapu

ja koko ajan olen sanonut että me emme katso ollenkaan että suomen tapaisten maitten resurssit riittävät olla mukana näiden todella suurien vastuitten vastaanottamisessa

ja kalastaa

niitä henkilöitä miten sotka haluavat osallistua debatti keskusteluun

tai voihan tämä nyt joittenkin päähän mennä mutta semmoisen maalaisjärjen ajattelukaavalla tätä yhtälöä ei pysty ratkaisemaan

sekä turvallisuusnäkökohtien että kustannusnäkökohtien perusteella hän kolme kertaa meille vakuutti oman käsityksensä siitä että tämä voisi olla ihan kelpoinen vaihtoehto

osa mua seisomaan formula

lumirakentaminen ja siitä aiheutuvat ongelmat ihmisille ovat suuri

tämä on meidän oma suomalainen muita maita paljon kovempi vaatimus minkä me esitämme ydinvoimaluvan haltijoille täällä suomessa ja näin pitää ollakin mielestäni suomessa

ja ideat uutta aiheuttaa paljon

ja osin tiedustelu siitä että onko näitä rakentamisen normeja on olla kun niitä muutama sen jollakin tavalla jota ei saada parempaa suunnittelua

olen ed

valvontaa ja ja rakentamista ylipäätänsä jotta näiltä

vain semmoisia alkeellisia edistysaskeleita on otettu eteenpäin muualla

mitä vielä tulee jos puhemies sallii tähän kysymykseen fennovoimatvofortum asetelmasta vielä toistan

ja debatti keskittyisi ministeri niinistön toimialaan sen jälkeen kuuntelemme ministeri kiurun puheenvuoron ja sitten kämmentään asunto ja homekysymykseen

ei täällä ministerinä voi olla sen takia että täällä niin kuin ensin kuuntelisi ja katselisi mitä pääministeri ja valtiovarainministeri ovat sanoneet ja sen jälkeen hiippailisi korvat luimussa jonnekin ja yrittäisi vähän mumista siihen suuntaan että olen itse kuitenkin tätä mieltä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä joutuu antamaan tunnustuksen tai oikeastaan mielellään sen tekeekin nyt ministerille ja ministeriölle ilman että on tämmöistä pykälämuutosta vastalauseessa ollenkaan

hiilimatematiikka on ihmisistä

ministeri hyökkää tuolta selän takaa

vastikään tehdyt energiatukien leikkaukset ovat mitä ilmeisimmin johtamassa siihen että hiilen käyttö polttoaineena tulee

arvoisa puhemies

tässä on vielä sellainen pieni paradoksi että nämä vesistöalueethan täällä kansallispuiston sisällä eivät kuulu varsinaisesti tähän kansallispuistoon

edustaja viitasen aikaisempaan puheenvuoroon väitteeseen siitä ja mitä myöskin ministeri täällä kertoi päivällä että ei suomi voisi sanoa ei espanjan pankkien tuelle ja että suomi lentäisi pois eurosta jos näin kävisi

ää sillä on eniten valtaa

mutta vastaavasti niille suomen menestyksen avainaloille mitä metsäteollisuus on muihin kilpailijamaihin verrattuna paljon kovempi vero ei ole perusteltu

kysymyshän on siitä että tuulivoiman rakentamisen tielle kohta sen jälkeen kun saatiin nämä lainsäädännöt joilla tämä järjestelmä käynnistettiin alkoi ilmestyä kaikennäköisiä esteitä sellaisia esteitä joita siinä vaiheessa kun lainsäädäntöä valmisteltiin eivät lausunnonantajina ollessaan monet näistä valtion viranomaisista ollenkaan tuoneet esille tai jos toivatkin eivät ollenkaan vakavana huolena

ministeri esittää että

minä vain en ole mikään niin suuri metsästyksen harjoittaja mutta ymmärtääkseni se ei ole ihan helppoa kun ne eivät kuulu ja siellä periaatteessa vesistöalueella kuitenkin metsästetään

ajetaan jatkossa tukea kuitenkin nipun uusia toisen edessä myös puunkäyttöä niin että meillä ei ota se veri

muut seikat jotka äsken esille toin ovat sitä että nämä ovat ei suoraan markkinoille sähköä myyviä tarjoavia kuten fortum vaan näillä on näitä osakkuussähkön hyödyntäjiä hyväksikäyttäjiä ja sitten molempien näiden joille lupaa esitetään takana on kymmeniä suomalaisia pieniä ja keskisuuria energiayhtiöitä jotka tarvitsevat jotta tämä kotimarkkina ja kilpailu siinä toimisi sähköä myöskin tarpeisiinsa

vaikka toivonkin että euro voidaan pitää pystyssä vaikka toivonkin että euroa uudistetaan niin että sieltä heikot lähtevät pois vaikka toivonkin että se taakanjako laitetaan uusiksi ja sitä kautta saadaan euro pidettyä pystyssä niin siihen minä en usko että jos suomi sanoo ei espanjan pankkien massiiviselle tuelle niin meidät heittäisi joku eurosta pois

otetaanko se kokonaan pois otetaanko leikkuri mikä nytkin on mutta se suomessa oleva nykyleikkuri ei juurikaan auta useita metsäteollisuuden suuria yrityksiä eikä pienempiä senkään vertaa pienempiä ei ollenkaan

tätäkin taustaa vasten toivon että järki ja joustavuusvoitto

ruisherra puhemies

ministeri ja korosti puheessaan että hallitus lähtee vihreän talouden rakentamisesta liikkeelle

tästä syystä nyt hallituksen piirissä ja tässä olen konstruktiivinen suhteessa muuhun hallitukseen pitää etsiä se tapa millä vastaantulo tapahtuu ja uskon että se vastaantulo tapahtuu syyskuun viimeisellä viikolla jolloinka tämä asia on hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa

yksi niistä huolenaiheista jotka ovat tulleet nyt sitten tuulivoiman rakentamisen tielle ovat nämä puolustusvoimien käyttämät tutkat

ihmisen ratkaisut jo nyt on keskustelu täytti asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto pr lähetekeskustelua joustavuus voittavat tämän kysymyksen ratkaisussa

sana muutoin hyvin valittu että meillä keskus jossa on hieman erilainen näkemys siitä huomioidaan tässä hallituksen esityksessä on niitä toimia joilla suomalaisen maaseudun naistoimintaedellytyksiä on parannettu jo leikattu voimakkaasti nostan yhden tärkeän asian

jos eivät euromaat ole heittäneet kreikkaa pois jolle on satoja miljardeja pantu rahaa tai portugalia ja irlantia niin kuinka nämä muut euromaat voivat heittää suomen joka on luxin kanssa ainoa maa joka on elänyt europelisääntöjen mukaan ja joka on osallistunut jo merkittävästi näiden muiden kriisimaiden hoitamiseen

asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talousvaliokunta jonka puheenjohtajana toimin käsittelee energia asioita joilla energia asioilla on vahva kontaktipinta molempien ympäristöministereiden tehtäväalueeseen lisäksi innovaatiopolitiikka on meillä vahvasti esillä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

me olemme perustaneet meidän innovaatio osastollemme erillisen yksikön oman hallinnon niin kuin yksikönkin ei sen takia että hallinto sinänsä asioita ratkaisisi vaan sen takia että tiedetään naamat niistä henkilöistä jotka ovat siihen vastuutettu niin mä tiedetään naamat tiedetään virkamiestasolla vastuutettuja minä olen viime kädessä siitä että siinä mennään eteenpäin

se on kevään siirtoviemäriä

arvoisa puhemies

oli pystytty työllistämään maaseudulla paljon ihmisiä ja hallitusohjelmassa työllisyys on ostettu keskiöön

edustaja tynkkynen kun me kuitenkin sitä saksaa käytämme tässä tietynlaisena esimerkkimaana kumpikin hivenen erilaisista lähtökohdista niin minusta on erittäin tärkeää että nyt katsottaisiin aika tarkkaan se miten asiat ihan oikein ovat

tämä ongelma tutkien sijoittuminen sinne ja näitten tuulimyllyjen sinne läheisyyteen rakentamisen tarve siellä on hyvät tuuliolosuhteet iskivät vastakkain eri vaiheiden jälkeen

nyt kuitenkin leikkaukset ovat rajuja oikeastaan uusia hankkeita lähde ollenkaan käyntiin keikalle huolta vaan itämerestä mutta ette lainkaan siitä että mitä tapahtuu vielä maan sisäosissa leikattu voimakkaasti juuri kaikista tärkeimmistä lisiä solu

en käytä aikaa näiden asioiden pohtimiseen tässä yhteydessä

ja siitä tunnustus ministeriölle että ministeriö on painanut päälle puolustushallinnon suuntaan että on saatu ratkaisu aikaan jolla siellä nyt sitten korvataan tämä nykyinen tutkajärjestelmä järjestelyllä joka turvaa sekä puolustusvoimain tarpeet että tekee mahdolliseksi nyt sitten rakentaa nämä tuulivoimalat sinne

arvoisa puhemies

tämän asian kohdalla on sanottava yksi vakava havainto ja se liittyy siihen että vaikka tämä nyt helpottaakin hallinnon roolia työttömyyteen liittyvien asioiden käsittelyssä niin kyllä tähän menettelyyn sinänsä oikeansuuntaiseen ratkaisuun liittyy se vaara että kun työttömän ei tarvitse enää käydä lainkaan paikan päällä ilmoittautumassa kun hän sen voi muulla tavalla sähköisesti tehdä niin työtön äkkiä passivoituu ja on entistä vaikeampi saada häntä niihin sellaisiin valmentaviin ja treenaaviin toimenpiteisiin jotka sitten edistävät pysyvämpää työllistymistä

lehti on varmasti niistä kuullutkin

olevista rahoista eli siirtosiirtoviemärirahoista

kun pääluokan keskustelu alkaa ihan oikein jaoston puheenjohtaja esittelee

suomessa bioenergian siis nimenomaan biouusiutuvan energian osuus on suurempi kuin saksassa kaiken uusiutuvan energian osuus energian käytössä

arvoisa puhemies

tämän päivän uutinen on että valtionapua saava animalia on palkinnut kaksituhatta luvun eläinsuojeluilmiönä laittomat eläinkuvauksets

meillä on suomessa iso osaamispotentiaali joka koostuu koulutuksellisesta osaamisesta tutkimus ja teknologiaosaamisesta mutta sitten kun katsotaan miten se generoituu uusiksi tuotteiksi kaupallistettaviksi yrityksiksi ja niissä työpaikoiksi tämä osaamispotentiaali on paljon suurempi kuin se generaatio uusiksi työpaikoiksi

arvoisa puhemies

vastaavia alueita suomessa on muuallakin täällä suomenlahden rannalla ja vähän muuallakin alueita missä on erittäin hyvät tuulivoiman rakentamisolosuhteet ja sitten joko lentoliikenteen normaalin siviililiikenteen tai sitten puolustusvoimain tutkien kanssa näitä ongelmia

pohjimmiltaan kaikki tämä tähtää siihen että me kykenisimme luomaan eurooppaan sellaisen järjestelmän jolla varmistettaisiin että tämä onneton euro varmisti että se peittää si ja eurooppalainen pankkijärjestelmä pysyisivät pystyssä olisi elinvoimainen että olisi mekanismi tunnistaa siinä havaittavat ongelmat että kun ongelmat on tunnistettu on yhteiset pelisäännöt miten niihin ongelmiin tartutaan että on yhteiset viranomaiset jotka voivat tarttua ja edelleen että on yhteiset saman idean mukaan rakennetut aineelliset resurssit joilla viime kädessä vastataan sitten niitten ongelmien hoitoon jos muut keinot eivät tepsi

te edistätte sellaista toimintaa joka on suomen lakien vastaista aivan niin että palkitaan järjestön toimesta joka elää valtionavun varassa toiminta joka on

he tekevät parhaansa siinä mutta ei sen tarvitse olla esitelmien pitämistä mitä ministerit tuolta vastaavat

toinen asia mihinkä halusin kiinnittää huomiota vielä lopuksi tässä on se että kyllä se hirveän hyvä olisi jos me keskustelun saisimme sille uralle että me yhteisesti tunnistaisimme suurin piirtein mikä on se sähkön tarve

siinä tarvitaan riskirahoitusta siinä tarvitaan viennin ja kansainvälistämisen edistämistä koska ne kasvuyritykset eivät pääsääntöisesti kasva suomen markkinaa varten vaan niitten on erittäin nopeasti lähdettävä jo varhaisessa vaiheessa ulos

nyt valiokunta kiinnittää huomioita tässä mietinnössään siihen että on erittäin tärkeää että tasapuolisesti tässä nyt luodun tämmöisen periaatelinjauksen pohjalta suhtaudutaan sitten myöskin jatkossa niihin esille tuleviin vastaavanlaisiin tilanteisiin ovat ne tuolla karjalan tai etelä karjalan tai kymen suunnalla tai missä tahansa muuallakin suomessa sekä silloin kun on kysymys puolustushallinnon tutkista tai lentoliikenteen tutkista tai muista vastaavista yhtä lailla tällaisista viranomaislähtöisistä ongelmista jotka kenties tulevat ja varmaan tulevatkin tuulivoiman rakentamisen tielle

pitäisin sitä vielä hyväksyttävänä sillä tavalla ja siinä tilanteessa jos ministerit sen jälkeen kun he ovat käyneet pitämässä esitelmänsä täällä istuisivat tuolla paikallaan niin kuin tapa ennen on ollut ja kuuntelisivat mitä meillä on täällä kerrottavana niissä asioissa mitä varten he itse asiassa ovat ministereinä

tämä on toinen havainto ja toinen herkkä asia joka vaatii tarkkaa seurantaa

ei saa käyttää mitä keinoja hyvänsä lopputulokseen pääsemisessä tämä on erittäin vakava asia joka on tänä päivänä tullut julkisuuteen ja kaipaisi kyllä hyvin selkeästi ministerin kannan täällä eduskunnassa tuoreeltaan ja

kerron elävän elämän esimerkin

jokin aika sitten keski suomen elyn alueella oli sellainen tilanne että sen työttömäksi joutumisen ilmoitus saattoi kestää kuudesta kahdeksaan viikkoa minkä verran vei aikaa siitä kun se viranomainen ennätti kassalle ilmoittaa että tämä henkilö on työtön

risto matikan

arvoisa puhemies

tämän halusin sanoa

asia

rahoja on äärimmäisen tärkeää onko ministeri jose sanoikin että juuri perustettu sipoonkorpi kävijämääriltään on valtavan suuri joten kysytään sen monimuotoisuus pitävänsä levyllä mutta äärimmäisen tärkeä on se ettei vanhat kansallispuisto jo matkailunkin

vilkaisin äsken uutiset puoli yhdeksän uutiset

jos puhemies vielä sallii haluan tähän kuitu oyn tilanteeseen todeta koska tämä on monella tavalla haastava asia että me nyt toivomme että mahdollisimman nopeasti löytyy ratkaisu jolla se yrittäjäryhmä joka on jollakin tavalla kasassa kykenee löytämään oman rahoituksen ja että valtiovalta sen rahoitusinstrumentit on periaatteessa valmis olemaan mukana niissä ratkaisuissa mutta minä en yksityiskohtiin voi monesta syytä mennä